palaan tähän alkuun

arvoisa puhemies

tästä syystä olisi parempi tunnustaa se että sillä tiellä kulkeminen ei johda mihinkään järjelliseen ratkaisuun ja sulkea ovet siitä avustusautomaatiosta mihinkä kernaasti ovat viemässä meitä mukanaan ne maat joilla on paljon valvottavana

arvoisa puhemies

eikö tässä tarvita sellaista tervettä hajautusta joka luo työpaikkoja yltympäri suomen ja estää sellaisten tungostumien syntymistä missä alueilla hinnat nousevat meillä euroopan suurimpien kaupunkien asuntohintojen aivan sinne huipputasolle

kaiken aikaa käydään keskustelua siitä pitäisikö vielä enemmän ottaa velkaa kärsimmekö sen ja sillä näin otetulla velalla vielä yrittää pitää pyöriä pyörimässä

kysymys

onko hallituksella joku yhteinen käsitys siitä mitä talouden ison kuvan kirkastamiseksi pitäisi tehdä ja mitä tehdään sille totuudelle että kohta puoli miljoonaa ihmistä on vailla työtä

ensinnäkin nämä riskit ekpn toimintaan ja suomen pankin osuuteen siinä ovat olleet vähän aikaisemmin vähän suurempia ne ovat meidänkin talousvaliokunnankin arvion mukaan jonkun verran pienentyneet

arvoisa puhemies

se ei saanut sitä arvoistansa keskustelua minkä se keskustelu oikeastaan olisi ansainnut mutta meillä tässä syksyn mittaan on varmasti aikaa ja mahdollisuutta palata monilta osin kaikkeen siihen

eip on meidän rahaamme eiplle

tästä syystä meidän pitää tehdä toimia jotka edesauttavat sitä että työiässä olevien työhön osallistumista voidaan parantaa ja rutkasti

arvoisa puhemies

tähän tautiin hallitus vastaa nimenomaan sillä että väkeä ei vähennetä niin kuin aikaisemmin teidän ollessanne työministerinä jos silloin tekemiemme tuottavuustavoitteiden mukaan olisi menetelty

niiden seurauksena mitä eussa säädetään sille rahalle minkä pankit lainaavat yrityksille vaaditaan entistä radikaalisesti suurempia vakuuksia

jatkuvilla satojen miljardien tukipaketeilla maata toki voidaan roikuttaa eurossa ja taata kriisin jatkuminen sitä tietä koko euroalueella

ja euroopan rakennerahastojen varojen uusi käyttö

hallitus leikkaa maakunnan kehittämisrahan olemattomiin ensi vuoden budjettiesityksellään

sopimus ansaitsee kiitokset

eikö tarvita asuntopolitiikan ohella siis myös muita järjellisiä toimenpiteitä ja aikooko hallitus sellaisiin ryhtyä

arvoisa puhemies

varat joista on sovittu että ne menevät maille tuossa ja tuossa suhteessa arvioidaan uudestaan niin että voitaisiinko siitä päältä ottaakin tietty määrä rahaa ja käyttää näitten ongelmamaitten rahoittamiseen ja kasvuun ja elvytyksen vauhdittamiseen niissä maissa

viimeinen kommentti liittyy finanssivalvontaan

sellaisia hankkeita hallituksella on meneillään paljon ja niiden toimien kautta se valtaosa siitä työpanoksen lisäyksestä yritetään saada aikaiseksi

tässä on pieni parannus siihen mikä aikaisemmin oli tilanne tai tällä hetkellä vielä on tilanne ja pidän tätä tosiaan hyvänä muutoksena pienenä askeleena ihan oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies

me tuotamme semmoisia investointihyödykkeitä ja kulutushyödykkeitä joilla on kova kysyntä silloin kun maailmalla menee hyvin mutta kun maailmalla menee heikosti se kysyntä pomppaa menee alaspäin ja näin on käynyt

juuri näin tämä on sinänsä hyvä esitys pääomittaa finaviaa mutta ennen sitä aivan kuten edustaja edellä sanoi olisi tarvittu strategia lentoliikennetoiminnasta finavian roolista siinä ja suomalaisten yhtiöitten ja ulkolaisten yhtiöitten roolista tässä

näin ei nyt menetellä vaan näillä määräaikaisrahoilla lisätään väkeä sekä te toimistoihin että työ ja elinkeinokeskuksiin niin että siellä väki lisääntyy eikä

nyt erilaiset regulaatiot ja niihin liittyvät valvontatehtävät ovat todella lisääntyneet ja lisääntymässä ja tässä nyt kiinnitetään vain huomiota siihen että nämä valvontamaksut ovat aika lailla lisääntyneet

minä ymmärrän heidän kantansa asiassa

vakuustarpeet ja vaateet ovat kasvaneet ja yritysten taseet ovat ohentuneet

sopimus on välttämätön edellytys suomen selviytymiselle mutta se ei ole riittävä edellytys suomen selviytymiseksi niistä haasteista joiden edessä me olemme

arvoisa puhemies

jotta näin ei kävisi niin valtio erillisrahoitusinstituutioittensa kautta pyrkii auttamaan nyt vaikeuksissa olevia yrityksiä

ei hallitus voi enää mennä jos edelliseltä hallitukselta on jäänyt kenties joku asia tekemättä sen taakse mitä kolme vuotta sitten tai neljä vuotta sitten tapahtui

nyt vielä pyydän että pysyisimme suurin piirtein siinä minuutissa aika tarkastikin itse asiassa

arvoisa puhemies

tämä aihepiiri tätä päivää käsitelty p

millä perusteella suomen hallitus meni ja hyväksyi sen että rakennetaan kaiken kukkuraksi tällainen yhteinen kriisirahasto johonka kerätään suomen pankeilta ja niitten asiakkailta yhteensä lähes miljardi euroa yhteisvastuulliseen rahastoon lähes miljardi euroa

tämä on pieni askel oikeaan suuntaan sanotaan näin eikä tällä koko sähköhuollon kannalta kyllä kovin paljon ole merkitystä enempikin periaatteessa askel oikeaan suuntaan ja ansaitsee siinä tietysti tunnustuksen

eurooppa ympärillä taloudellisesti murtuu kaiken aikaa

saksan ja ranskan johdolla yritetään nyt uskotella että kreikka pystyisi sellaiseen sisäisellä devalvaatiolla eli euron jäsenenä

jonkun viiveen siinä aina voidaan sanoa olevan ennen kuin uuden hallituksen piikkiin voidaan johdonmukaisella tavalla pistää kehitystä hyvää tai huonoa kehitystä

pankkien pääomittamiseksi etsityistä uusista korostan se avainsana on yhteisvastuullisista toimista velkamaiden velkakriisin syventämiseksi kaavailluista jälleen yhteisvastuullisista lisätoimista elvyttämisen talouden kasvun vauhdittamiseksi kaavailluista jälleen kolmannen kerran yhteisvastuullisista toimista keskustelu käy kaiken aikaa tuolla euromaissa ja entistä useammat maat ovat asettumassa sen taakse että kaikkiin näihin haetaan yhteisvastuullisia nimenomaan yhteisvastuullisia ratkaisuja

nyt mennään niin kuin pylly edellä puuhun

toisekseen näistä laeista mitkä merkitsevät uusiutuvan energian edistämistä ensimmäiset tulevat parin kolmen viikon päästä tänne eduskuntaan ja loput on tarkoitus esitellä vielä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta niin että ne kaikki mitkä vaativat lakeja olisivat voimassa ensi vuoden alusta lähtien

mutta kysymys on nyt paljolti siitä onko niillä kaikilla muilla kunnilla ainakin jonkun verran päätösvaltaa sen asukasluvun mukaisessa mitassa päätösvaltaa vaiko ei lainkaan päätösvaltaa ja teidän mallinne ei anna lainkaan päätösvaltaa itse siinä järjestämisvastuussa

ja vielä tilaisuus muutamaan vastauspuheenvuoroon

arvoisa puhemies

suomessakin niin kuin kaikkialla maailmassa uusiutuvan energian käytön edistäminen vaatii vielä erilaisia tukia joko suoraan kuluttajilta perittäviä tai verovaroja jotka nekin viime kädessä tulevat tavallisten kansalaisten maksamana se on selvää

mitä taas tulee sitten siihen millä perusteella ratkaistaan jos kolmea vähemmän niin kuin on hyvin paljon mahdollista lupia myönnetään jos ylipäänsä ollenkaan myönnetään millä perusteella tämä arvio tehdään siinä on hyvin selvä lain määre millä se tehdään ja se on yhteiskunnan kokonaisetu

hallitus seisoo tumput suorana edelleenkin näin voi sanoa vaikka tuporatkaisuun se saattoi vähän vaikuttaakin positiivisesti vaikka se veroratkaisuissakin jotain teki vaikka se teki tämän listan tämän kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi mutta sillä listalla niin kauan kuin sen konkretisoimiseksi ei ole kunnon ihan oikein tolkun toimia olemassa on vain oma viite tai viihdearvo oikeastaan viite ja viihdearvo molempia

olisi kyllä erittäin tärkeä että huolehdittaisiin nyt siitä että sähkönsiirron kustannukset eri puolilla maata eivät muodostuisi kovin kohtuuttoman erilaisiksi

arvoisa puhemies

suomella on nyt kolme vaihtoehtoa

arvoisa puhemies

käytän tilaisuutta hyväkseni puuttuakseni asiaan joka mielestäni on eduskunnan päätöksenteon kannalta erittäin vakava ja merkittävä kysymys

yksi on ottaa hallituksen linjalla muiden maiden ja niiden sijoittajien uusia ja taas uusia miljardeja suomalaisten veronmaksajien piikkiin

ainahan voidaan ajatella että lakia joku eduskunta voi muuttaa mutta kun nämä järjestelmät lailla kuitenkin laitetaan liikkeelle ja sidotaan rahat niihin lailla niin minä uskon että niitten mukaan myöskin toimitaan

potilas kuihtuu kaiken aikaa

kuitenkin uskallan sanoa että ne tukimäärät joilla se uusiutuva otetaan nyt käyttöön mitä suomi tukimääriä käyttää eivät ole likimainkaan niin mittavia kuin monissa muissa euroopan unionin maissa

se laki sähkömarkkinalaki joka täällä käsiteltiin vähän aikaa sitten johtaa nyt käytännössä siihen että ne erot tulevat kasvamaan kaksinkolminkertaiseksi eri alueiden välillä suomessa sähkönsiirron kustannukset voivat nousta ja niin poispäin

se rakensi kunnianhimoisen strategian ja päätti historiamme suurimmasta energiapaketista oikeastaan historiamme suurimmasta investointipäätöksestä

se on ministeriön ja minun tehtävä tuoda esitys siitä mikä on yhteiskunnan kokonaisetu ensiksi hallitukseen ja sen jälkeen hallitus tuo sen oman esityksensä tänne

se liittyy siihen miten euroopan unioni on tehnyt ratkaisuja näitten eurooppalaisten pankkikriisien hoitamisesta ja niihin varautumisesta

sitä me tarvitsemme ja siihen yksi tapa on käyttää valtion tasetta uudella tavalla

saksa on ollut toista mieltä

me yritämme rakentaa nämä järjestelmät mahdollisimman markkinaehtoisiksi mutta totta on se että kun katsotaan tästä sanotaan kehyskauden verran neljä vuotta eteenpäin niin kyllä neljän vuoden päästä kysymys on aika monista kymmenistä miljoonista ehkä lähelle sadasta miljoonasta mitä tarvitaan lisää

arvoisa puhemies

näihin saakka saksa on ollut toista mieltä

vasta sitten kun ihan oikein siellä tapahtuu toimia joilla kestävyysvajetta aletaan kuromaan umpeen mutta joilla toimilla tehdään kaikki tuo niin että samaan aikaan saadaan kasvu vauhtiin voidaan sanoa kaikista noista toimista olevan jotain positiivista seurausta

toinen tapa on se että me keräämme yksityistä kapitaalia vaikkapa niitten infrahankkeitten rahoittamiseen jotka palvelevat tuotannollista toimintaa tai niin kuin edustaja lehti on kertonut me houkuttelemme eri tavoin myöskin sitä eläkerahastojen pääomaa auttamaan niitten pullonkaulojen poistamisessa joita markkinoille on syntynyt

saksan vastaus näihin äsken sanottuihin yhteisvastuullisiin toimiin kaikilla rintamilla on että ei käy ellei finanssiunionin askeleita pitkiä finanssiunionin askeleita oteta ellei mennä kohti liittovaltiokehitystä

keskusta esitti tässä yhteydessä tasausjärjestelyä mutta se ei täällä mennyt läpi tuossa vaiheessa kun tätä asiaa käsiteltiin

arvoisa puhemies

siksi päätimme lisätä radikaalisti erittäin paljon oikeastaan pääkaupunkiseudun noin miljoonan asukkaan vuosikulutusta vastaavan määrän uusiutuvaa nimenomaan uusiutuvaa sähköä ja lämpöä

se oli romahdus koko maailmassa ja se iski kovasti myöskin meillä

evmstä aikanaan tässä salissa päätettiin tämä mielestäni liittyy siis euroopan keskuspankin toimintaan ja suomen pankin rooliin siinä ja me annoimme valtuudet siihen että ekp voi rahoittaa sellaisia maita jotka ovat ongelmissa ja sellaisia pankkeja jotka ovat ongelmamaissa kuitenkin pääomittaa noita pankkeja niin että aina ratkaisujen pitää mennä sen asianomaisen valtion kautta jonka pankeista on kysymys

tässä mielessä keskustan täällä esittämä kritiikki on ollut mielestäni erittäin paikallaan ja perusteltua

myös silloin katsottiin että henki on se kohtasi korko henkilökohtaisen konkurssin tie se ei ole se oikea tie vaan se on tämä velkajärjestely ja nyt eri vaiheiden jälkeen asia on edennyt niin että minä todella luotan siihen että ministeri braxin johdolla tästä tulee ihan oikeita ratkaisuja

mutta suomessa on niin vahva osaaminen tällä toimialalla että hallitus katsoo että sitä ei saa päästää hajoamaan taivaan tuuliin

kaiken lisäksi tuossa ratkaisussahan kävi niin että helsingin kanta helsingin helsinginniemen paikallisverkko tosiasiallinen paikallisverkko sehän liitettiin kantaverkoksi niin että suomussalmella ja rovaniemellä ja joo joo joo joo ja iissä ja kaikkialla maksetaan myöskin tämän helsingin verkon kustannuksia näiltä osin kuin se tässä sanotussa ratkaisussa tällä tavalla määrättiin

sdp minun mielestäni on sekä oikeassa että väärässä

kreikkaan sijoittaneiden ja niiden kotimaiden on tunnustettava maan luisuminen maksukyvyttömyyteen ja kannettava siitä myös vastuu

on pidettävä huolta siitä osaamisesta siitä että ne ihmiset työllistyvät nyt niille toimialoille niihin yrityksiin jotka voivat tarjota työtä tämän ylimenokauden ajan osa niistä yrityksistä voi hankkia ihan pysyvänkin markkinasauman jostakin muualta

sillä tavalla se toimii nyt toisin kuin vaalien alla että kyllähän sdp vastusti jyrkästi arvonlisäveron korottamista kyllä tämä oli keskeinen vaaliteema ja nyt te kuitenkin sitten sitä reilusti korotatte

merkelin puolueen viimesyksyisessä puoluekokouspäätöksessä sanottiin selvästi mikä on saksan tavoite

arvoisa puhemies

mitä tulee ed

arvoisa puhemies

ja vielä vastauspuheenvuorot edustaja alanko kahiluoto edustaja salolainen ja edustaja kari ja sen jälkeen ministerillä vastauspuheenvuoro